varmaan kaikki olemme sitä mieltä että koulukiusaaminen tulee kitkeä kokonaan pois ja päästä nollatoleranssiin

tämän keskustelun olen käynyt huolestuneitten kansalaisten kanssa tai sieltä se aloite on tullut

aina sitä signaalia mitä on säädöksissä ja sopimuksissa ja yleisemminkin kuin yksittäisen kunnan kohdalla

nurmi käytti hyvän puheenvuoron niistä erilaisista keinoista tai toimenpiteistä tai menetelmistä malleista mitä meillä nyt jo on

alkoholin liikakäytön ongelmiinhan pyritään vaikuttamaan lainsäädännöllä ja on erittäin tärkeää että kaikkia haittoja mitä alkoholin liikakäytöstä tulee pystytään ei pelkästään hoitamaan vaan niitä pystytään ennalta ehkäisemään

tiusanen kun kerroitte siitä tilanteesta yöllä hoitajan lyömisestä niin mielestäni ne ovat sellaisia tapauksia ettei niitä voi jättää siihen vaan ne ovat myös työnjohdollisia kysymyksiä

silloin on aina helpompi tarttua siihen ja ehkä voi sanoa että velvoittavuus myöskin panee tekemään

ja ilmeisesti niin on että myös aloitteen motiivina on se että vaikka meillä on näitä erilaisia toimenpiteitä niin siitä huolimatta me tiedämme että kouluissa on koulukiusaamista edelleenkin

on mietittävä mitkä ovat ne mahdollisuudet paitsi irtisanomiseen ja työn järjestelyihin ja puuttumiseen muutkin kuin nämä jotka sitten näissä aloitteissa on nostettu tärkeinä asioina

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ ja tasa arvoisia

nyt kuitenkin näen että oikeastaan tätä alkoholia huomaamattomampi vaara näissä juomissa on jäänyt huomioimatta ja kuitenkin sillä on vaikutus terveyteen

emme nyt tiedä tietysti sitä tilastoja minulla ei ainakaan ole minkälaista koulukiusaamista on juuri niissä kouluissa missä näitä menetelmiä käytetään tehokkaasti ja miten sitä on pystytty näillä menetelmillä kitkemään

arvoisa puhemies

mutta näen todella tärkeänä tämän että me emme pelkästään nyt tässä puhu vaan tällä lakialoitteella me voisimme nostaa sen asian esille että meillä sitä koulun koko toimintaa siis opetustoimintaa oppilashuoltoa koulukuraattorin toimintaa kaikkea sitä mitä koulun seinien sisällä tapahtuu ja vähän siellä ulkonakin välitunneilla ja yhteyksissä vanhempiin ajatellen meillä on useampia erilaisia lakeja

arvoisa puhemies

kuluttajat ovat kiinnostuneita ruoka aineiden ravintoarvoista

toivoisin että tästä keskustelusta kuntalaisille eri puolella suomea joko sitten radion television viestittämänä tai eri tiedotusvälineitten myötä tulisi kuva että me olemme aidosti kiinnostuneita kuntalaisten hyvinvoinnista

keskustelemme kolmestatoista eri lakialoitteesta jotka kuuluvat sosialidemokraattisen ryhmän vaihtoehtobudjettiin ja näistä suurinta osaa on helppo kannattaa koska ryhmämme eli kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän aloitteista löytyy aivan saman suuntaisia aloitteita ja asioita joita näissä nostetaan esille

lopullinen päätavoite tärkein tavoite on että ne palvelut mitä ihmiset hyvinvointiinsa tarvitsevat että niitä todella suunnitellaan niitä toteutetaan niitä lähdetään uudistamaan ihmisten tarpeista käsin hyvinvoinnista kuntalaisten tarpeista eri puolilla suomea

tällä hetkellä ravintoarvojen ilmoittaminen ei ole pakollista muiden kuin terveysvaikutuksilla markkinoitavien tuotteiden osalta

nurmikin puhui tämmöisestä kokonaispaketista ja olen ymmärtänyt että useammat tutkijatkin ovat etsimässä semmoista kokonaislakia millä me mahdollistamme hyvän oppimisrauhan työrauhan ja sellaisen hengen ja ilmaston kouluihin että sen tehtävä on nimenomaan oppiminen ja yhteydet vanhempiin ovat ensisijaisen tärkeitä

pikkusen harmittaa se jos nyt tässä jää pelkomomentti tai sellainen että me olemme sillä lailla erimielisiä että se estää sitten ihmisten luottamuksen

pidän erityisen hyvänä että näiden lakialoitteiden perusteluissa ja nyt tässä keskustelussa on nostettu esille kysymys miten tässä yhteiskunnassa sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu ja mitä tapahtuu köyhyydelle lisääntyykö tässä yhteiskunnassa köyhyys miten lapsiperheet tässä yhteiskunnassa voivat

valtioneuvoston selonteko

nyt on ollut puhetta että kunnat ehkä eivät luota valtioon mutta minä uskon että kaikki se mitä tästä eteenpäin tehdään jatkoselvityksissä kun sitä viedään kuntavetoisesti niin kuntien ja valtion välinen yhteistyö myös tässä tiivistyy ja etsitään todella yhdessä parasta mahdollista ratkaisua koska uskon että meillä kuitenkin on yhteinen tavoite

se on muun muassa merkittävä taustatekijä suomalaisten tuki ja liikuntaelinsairauksissa kakkostyypin diabeteksessa sekä sydän ja verisuonitaudeissa

jokaisen kuntalaisen hyvinvointi

täällä on puututtu juuri siihen että meillä paneuduttaisiin paitsi näihin luokkakokoihin myös henkilökuntarakenteeseen mitä kaikkea siellä kouluissa pitäisi olla

on varmaan hyvä todeta se että hallitus on tehnyt toimenpiteitä hallituksella on ollut hyviäkin esityksiä

mutta meidän edessämme ovat kuitenkin eri tilastot ja tutkimukset ja kyselyt jotka varmistavat ja todentavat sen että kaikilla niillä toimenpiteillä ei ole saatu voi sanoa yhteiskuntamme rakenteen keskeisiä ongelmia ratkaistua

myös ne kirjaukset budjettiesitykseen ovat sisältymässä että huolehditaan siitä että ei jäädä vain välttävään hoidon tasoon vaan pyritään siihen hyvään ja mahdollisesti erinomaiseen tasoon joka edellyttää mahdollisesti myös vielä lisäresursointia näihin palveluihin

paljon on vielä tehtävää ja sen vuoksi kysymystä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ja erilaisten toimenpiteitten uudelleen ja uudelleen vahvistamista tulee jatkaa

samoin näitten yhteydessä on mielestäni niin kuin tämä keskustelukin on osoittanut nostettu nimenomaan perheet ja lapset esille

lakialoitteeni siis perustuu tähän näkemykseen että sillä on oma merkityksensä jos se olisi pakollisena

se mitä olisin mielelläni halunnut nähdä tässä budjetissa on ennalta ehkäisevän työn painotukset koska kunnissa erityisesti kun ollaan vaikeissa tilanteissa siitä säästetään

erityisesti pienituloisten perheiden määrä on lisääntynyt ja meillä entistä enemmän lapsia elää köyhyydessä

alkoholijuomien ravintoarvo ja erityisesti energiasisältömerkinnöillä parannettaisiin kuluttajien tietoisuutta tuotteiden terveysvaikutuksista ja siten ehkäistäisiin liikalihavuutta

nyt esimerkiksi lapsiin ja perheisiin kohdistuvat ennalta ehkäisevät toimenpiteet puuttuvat ja sen pitäisi näkyä sillä tavalla että kunnat pystyisivät sitä tekemään

meillä on kysymys myös siitä miten me näillä taloudellisilla ratkaisuilla voisimme tehdä ennalta ehkäisevää työtä ja vaikuttaa siihen että hyvinvointia voidaan tässä yhteiskunnassa tukea ja vähentää lasten ja nuorten ja perheiden pahoinvointia

olen samaa mieltä kuin edustaja tölli että on hyvä että perustuslakivaliokunnan mietinnössä on selkeästi asioita nostettu esille

varmasti tämä ehdotettu lainsäädäntö antaa pohjaa kehittää aluehallintoa niin kuin sen tavoite on kansalais ja asiakaslähtöisesti mutta kuitenkin niin kuin tässä vastalauseessa on todettu tämän asian kiirehtiminen on jättänyt tähän selviä sellaisia kohtia joihin sisällöllisesti olisi tullut jo tässä hallintovaliokunnan ottaa kantaa koska erityisvaliokunnat

haluan myös uskoa siihen että päästäisiin niin sanotuista tulkintaerimielisyyksistä tai siitä että tulee erilaisia tulkintoja se ainakin tämän tarkoitus varmasti on

totta kai on erittäin hyvä että meillä toteutuu hyvin laillisuuden valvonta ja oikeuskanslerin kertomus on erittäin hyvä monelta osin

siellä nostetaan hyvin esille se että lähtökohtaisesti ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien tasoa tulee korottaa nykyisestä eli että ensisijaiset sosiaaliturvaetuudet olisivat riittäviä

itse olin sivistysvaliokunnassa ja teimme aivan yksimielisen valiokuntalausunnon jossa kiinnitimme huomiota erityisesti näihin sivistysasioihin jotka liittyvät näihin taidetoimikuntiin ja lasten ja nuorten asioihin ja liikuntaneuvostoon eli ne ovat semmoisia yksityiskohtia joita olisi ollut hyvä tarkistella vielä koska asiantuntijat olivat selvästi sitä mieltä että esimerkiksi näitten pysyminen opetusministeriön hallinnon alla olisi ollut tarpeen

mutta vielä omasta puheenvuorostani haluan edustaja kontulalle todeta että ainakin itselläni se nousi siitä mitä jo silloin kun uskonnonvapauslakia tehtiin paitsi lausuntoa sivistysvaliokunnassa myös mietintöä perustuslakivaliokunnassa hyvin vahvasti haluttiin viestittää

toimeentulotuen varassa elää moni lapsiperhe ja kun elinkustannukset jatkavat kasvamistaan toimeentulotuen varassa elävien perheitten osuus ei ole näyttänyt kovasti pienenevän päätoimeentulo tulee tulon varassa elävien perheitten niin tärkeää on myös se että arvioidaan miten toimeentulotuki lapsiperheille riittää

että oppilaalla on oikeus oman uskonnon opetukseen eikä tunnustukselliseen opetukseen

näin toivon ja enemmänkin tässä on ehkä sitten kysymys erilaisista kouluista ja käytännöistä mitä eri puolilla suomea toteutuu

nyt opetushallituksen ohjeet ovat hyvät meillä on hyvä mietintö ja ehkä se mitä sitten itse kussakin koulussa tapahtuu vaatii hyvin paljon opettajilta ja rehtorilta ja niin edelleen ja yhteistyötä seurakuntien yhteisöjen ja vanhempien kanssa

anneli kiljusen nimissä on laki lapsilisälain muuttamisesta ja ryhmälläni on tästä aivan samanlainen lakialoite ollut vaikka se ei ole nyt meillä vaihtoehtobudjetissa mutta kuitenkin tätä olemme nostaneet esille eli sitä että halli kaheksantoista

tämä kertomus sisältää vanhusten palvelujen saatavuudesta ja laadusta hyviä huomioita ja ne perustuvat näihin tarkastuksiin esimerkiksi tehostettuun vanhuspalveluun ja hoivakoteihin ja niin edelleen

valiokunta on käsitellyt asiaa niin että lakiehdotus on hyväksytty yksimielisesti mietinnön mukaisesti

mutta tätä kokonaisuutta paitsi mitä nyt tässä on kuunnellut mutta myös kun lukee sekä tätä mietintöä että vastalausetta vastalauseen sisältöä niin pidän erittäin hyvänä että ollaan vastalauseessa esittämässä lausumaehdotuksia koska esityksen yhteydessä hän on jäänyt helmikuun puutteellisia ei ole puututtu tähän lain soveltamisalaan riittävästi nimenomaan siihen mitä seuraa tästä haittaluokituksesta kun se on puhtaasti lääketieteellinen ja yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet ohittava mekaaninen luokitus

perustelunakin täällä ovat aivan samat ajatukset että lapsen aiheuttamat kulut eivät missään tapauksessa vähene silloin kun lapsi on murrosiän jälkeen seitsemäntoista

vanhusten ulkoilun tulisi olla vanhuksen oikeus johon häntä kannustetaan aktiivisesti heti kun hän siirtyy hoivakodin asiakkaaksi

pelko ja

on erittäin tärkeää että tämä saisi laajempaakin kannatusta

henkilöstöresurssien niukkuus ei saa heikentää vanhuksen ulkoilua eri vuodenaikoina

tämä resurssipuute tässä tulee erittäin hyvin esille mutta myöskään tilat eivät ole välttämättä sellaisia että ne turvaavat hoidettavan vanhuksen yksityisyyttä ja kaikkea sitä hoivan tarvetta mitä vanhus tarvitsee

olen aivan samaa mieltä

samoin näissä järjestetyissä palveluissa ei ole esimerkiksi fysioterapiakuntoutuspalveluja eli siihen hoivapakettiin ei kuulu lääkäripalveluja eli sellaisia mitkä olisivat erittäin tärkeitä vanhukselle

ehkä reaalimaailma on se että asteittain se tehdään mutta ajatellen tätä veteraanijoukkoa ja esitän tässä tilassa omalle tämä jota sotilasvamma koskee ottaisin tämän kyllä semmoiseksi arvokysymykseksi että tässä voisi tämän haitta asteen kyllä nollata ja kaikki se palvelu mitä he omaan terveyteensä ja sairauteensa tarvitsevat yksilöllisesti voitaisiin tämän yhteiskunnan eri palvelumuotojen myötä toteuttaa

mielestäni näin ei tule tehdä

tässä jo tuli todella hyvin myös muuta kuin juuri tähän yksittäiseen kohtaan mitä tässä muutoksessa esitän ja todella tärkeää ajatellen tätä ravintolaruokaa tai sitten juuri näitä merkintöjä joissa itsekin olen näin vanhenevin silmin monta kertaa vaikeuksissa että mitä mitä merkintöjä mitään ennenkin miten saa selvää mitä se

sen vuoksi ei tämän haittaluokituksen tulisi siis olla niin kuin tässä lakiesityksessä nyt on pääasiallinen tekijä kun määritellään vammaispalveluiden tai kelan etuuksien tarvetta

täällä onkin toteamus että ryhmäkodin asukkaiden ulkopuolinen elämä oli varsin vähäistä koska hoitajilla ei ollut riittävästi aikaa resursseja eikä asiasta ollut tullut juuri muita toiveita

nämä ovat minusta vakavia huomioita mitä vanhuspalveluissa tapahtuu ja hyvä että ne ovat tässä kertomuksessa nousseet esille se vain että ne eivät mielestäni saa jäädä nyt näitten kansien sisälle vaan kun mahdollisesti vanhuspalvelulakia ja muuta lainsäädäntöä täällä uudistetaan ja kehitetään niin nämä tulee ottaa huomioon

eduskunta edellyttää että lain nojalla säädettävällä asetuksella haittaluokituksesta ei tule heikentää nykyisiä haittaluokituksia ja toinen

niin kuin täällä todetaan myös pitkäaikaisen laitoshoidon korvattavuuden edellytyksiä on laajennettava kiireesti ei siis vain haitta asteen poistamista vaan myös sitä minkälaista palvelua laitoshoidon ulkopuolella nämä henkilöt saavat ja niitä tulisi vahvistaa

nämä asiat ovat tärkeitä koska hyvin paljon tämän ajan ihmiset puhuvat että on nähty tekevät oikeita valintoja ja voivat ettette tekevät oikeita valintoja ja voivat tehdä oikeita valintoja

eduskunta edellyttää että tapaturmavakuutuslakiin nojautuva haittaluokitus ei saa sellaisenaan määritellä vammaispalveluiden ja etuuksien saantia

sen vuoksi juuri näissä erilaisissa tuotteissa se millä tavalla merkinnät on laitettu ja mistä kaikesta tietoja saadaan on erittäin tärkeää jotta voidaan siis niitä valintoja tehdä oikein

kannatan myös tätä edustaja puumalan aloitetta jonka olen itsekin allekirjoittanut

kaikki nämä lakialoitteet ovat minun mielestäni sellaisia jotka puuttuvat siihen tärkeään asiaan mikä meidän yhteiskuntamme rakenteissamme on eli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen

mielestäni tänä päivänä myös jonkun sairauden osalta ei pelkästään näitten mitä tässä on mainittu koska ne ovat koko ajan lisääntyviä sydänsairaudet tai nyt ainakin tämä kakkostyypin diabetes meidän täytyy ihan pieteetillä suhtautua siihen millä kaikella sitä voidaan ehkäistä

on ollut erittäin hyvä kuunnella nyt tässä nämä hyvin asiantuntevat puheenvuorot ja nähdä että tähän asiaan on monta eri näkökulmaa

mutta siitä mikä tässä edustaja puumalan aloitteen ihan ensimmäinen lause näissä perusteluissa on että lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on kuin murha josta jää henkiin siis samoin myös edustaja heinoselle te olette tämän aloitteen tehneet minä kyllä ajattelen näin että kun nämä asiat tällä tavalla kuin ne täälläkin on jo ilmaistu on nyt tuotu meidän eteemme ja kun meissä on varmaan monta sellaista jotka ovat tässä työssä olleet tuolla eri järjestöjen tai yhteisöjen sisällä joissa on näitä ongelmia kohdattu ja nähty se todellisuus minkälainen vamma tämmöisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi syntyä niin minä näen että kyllä meillä päättäjillä on ei pelkästään oikeus vaan velvollisuus tehdä jotakin tälle asialle

ja kyllähän se niin on että kaikki ravinto on merkittävästi vaikuttamassa silloin kun terveyttä ja sairautta arvioidaan

näin toivoisin että tämä asia menisi eteenpäin

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään kiitos kannatuksesta

näkisin sen perustelun että jo pelkästään se että saadaan viesti siitä että näitten uhrien on mahdollisuus tämä asia nostaa vielä esille on jo yksi apukeino ja silloin sitten sen jälkeen tulee se millä tavalla poliisi ynnä muut tutkijat lähtevät rikosta käsittelemään

minä toivoisin että meillä olisi semmoiset tuomioistuimet jotka pystyisivät asiantuntevasti nämä käsittelemään ja viemään tätä eteenpäin ja myös ettei tämä olisi pois tästä reaaliaikaisesta lainsäädännöstä mitä tarvitsee tehdä sitten pedofiilien ynnä muitten kanssa

haluan aloittaa puheenvuoroni sillä miten me saisimme tähän työhön joka on todella tärkeää palotoimeen työntekijöitä vielä enemmän ja siinä ed

mutta tämän lakiesityksen yhteydessä olen myös samaa mieltä siitä että tämä on hyvä muutosesitys en ehkä sanoisi että erittäin hyvä vaan tässä nyt tietysti tehdään parannus ja hyviä hyvää

haluaisin nähdä tämänkin lain kohdalla sen että siitä mikä on taloudellinen tarve yhteiskunnassa erilaisilla aloilla mitä muutoksia tulisi aikaansaada nousisivat ne muutosesitykset

arvoisa puhemies

perusteluissa myös nostetaan esille niitä asioita mitkä täällä ovat erittäin vahvasti nousseet esille

arvoisa puhemies

velkaantuminen työttömyys on noussut erityisesti nuorten työllisyys on heikentynyt ja julkisen talouden tilan heikkeneminen vähentää hyvin vahvasti merkittävästi verotulojen kertymiä ja se näkyy erityisesti siinä että kuntatalouden tilanne heikkenee